meiltä kohta valmistuvat lastensuojelun laatusuositukset ja tavoitteena todellakin on se että lastensuojelulain toimeenpano paranee ja kuntien peruspalveluja sekä lastensuojelun palvelujen kehittämistä saadaan ihan aidosti tämän hallituskauden aikana sitten näiden osaohjelmienkin kautta parannettua

meillä on lasten yksinäisyys lisääntynyt huomattavasti ja sitten toisaalta meillä on ikääntyneiden ihmisten yksinäisyys lisääntynyt huomattavasti jopa siinä määrin että ikääntyneiden ihmisten itsemurhat ovat lisääntyneet

tässä vaiheessa iltaa kun tässä salissa on enimmäkseen opposition edustajia haluan tätä nimenomaan alleviivata että on hyvin tärkeää että sen kritiikin joka on perusteltua joka tarttuu sitten aidosti sellaisiin kohtiin joissa on parantamisen varaa esimerkiksi tämän lainsäädännön puitteissa pääsee sanomaan täällä salissa avoimessa ilmapiirissä ja jopa niin että pystytään sitten sillä omalla mielipiteellä vaikuttamaan tähän lainsäädäntöön itseensä

miten me saamme rakennettua sellaisia siltoja että tällaiset sukupolvien väliset kuilut eivät olisi tällaisia ja me saisimme silloin parannettua myöskin meidän lastemme asemaa samalla kun saisimme vähennettyä sitä yksinäisyyttä siellä vanhuuden päivillä

edustaja rehula on valitettavasti poistunut täältä ja täytyy sanoa että toivottavasti tuo hänen oksennuksensa helpotti hänen omaa oloaan

nimittäin siinä vaiheessa kun valiokunnan puheenjohtaja käy henkilöön kiinni omassa puheenvuorossaan eikä pysty edes perustelemaan vaan heittää yleisiä syytöksiä minun mielestäni sellainen keskustelu vaikka nyt päätä ministeri

minä toivon kovasti että yhteistyössä jatkamme tässä salissa niin tämän lain puitteissa kuin kaikkien muidenkin lakien puitteissa ja vielä kerran kiitoksia tästä

keskustelu on päättynyt

meillä oli hyvinvointivaltion rakennusvaiheessa kyky oivaltaa ja toteuttaa lukuisia hyviä hankkeita ja käytäntöjä mitä muualla maailmassa ei osattu ajatella ja meistä on sitten otettu mallia myöskin näiden hankkeiden kohdalta kuten esimerkiksi kouluruokailun jota paljolti tuolla kansainvälisilläkin areenoilla ihaillaan

akaan penttilän esille tuomiin seikkoihin ja myöskin siihen mikä siinä nyt on että me emme saaneet rahoitus ja järjestämislakia tähän samaan pakettiin

minä olen useasti miettinyt millainen henki tässä salissa ministeriössä ja puolueissamme silloin vallitsi olisiko siinä hengessä jotain sellaista jota meidän pitäisi hyödyntää myöskin tässä ajassa

on aivan varmaa että maamme ja kansamme kekseliäisyys ei ole kadonnut minnekään ja nyt kun me puhumme niukan talouden ajasta tämä kekseliäisyys täytyy ottaa jälleen voimavaraksi

minun mielestäni se oli hyvin asiallinen kysymys enkä sillä pyrkinyt mitätöimään lainkaan niitä hyviä asioita joista täällä sitten ilmeisesti kimmastuksissa todettiin miksi minä en niitä sitten luetellut

minähän päinvastoin totean että tässä on se hyvä tavoite edelleen olemassa ja kysyin asiallisesti mikä on uutta tässä uudessa kolmen vuoden pidentämisessä

arvoisa puhemies

siksi totesin että en tätäkään mielelläni olisi vienyt eteenpäin mutta niistä vaihtoehdoista jotka olivat tarjolla tämä todellakin on vähiten huono

se on ollut aito ja vaikuttava teko ja minun mielestäni oikeudenmukainen teko hallitukselta

myöskin jos katsotaan millä tavalla toimeentulotukea nyt ollaan kehittämässä niin siellä ollaan nimenomaan vahvistamassa ennalta ehkäisevää toimeentulotukea niin että saataisiin esimerkiksi tähän edustaja alanko kahiluodon esille tuomaan ongelmaan koulukirjojen ostamisen osalta ratkaisuja

sen vuoksi täällä pitäisi minun mielestäni ehdottomasti lisätä sosiaalityön resursseja etuuskäsittelijöiden määrää jotta päästäisiin säädettyihin aikoihin toimeentulotuen hakemusten käsittelyssä ja niin ikään harkinnanvaraisten toimeentulotukihakemusten käsittelyssä

lääkäreiden työn osalta täällä tuli parikin kertaa kysymys millä tavalla me saamme terveyskeskuksiin lääkärityövoimaa riittävissä määrin

kunta ja palvelurakenneuudistus ei ole tuomassa vastausta ainoastaan lääkärityövoiman parempaan saatavuuteen vaan myöskin esimerkiksi sosiaalityön ja lastensuojelun osalta

kun perheillä on hätä perheet tarvitsevat siihen hätään saman tien vastauksen

tällä viikolla alkuviikosta istuin itse asiassa helsingin apulaiskaupunginjohtaja saurin kanssa omassa työhuoneessani ja me pohdimme sitä millä tavalla me saisimme valtakunnallisesti yhden puhelinnumeron johon soittamalla ihminen ohjattaisiin saman tien tarpeen mukaisen palvelun piiriin tai sitten saisi keskusteluapua heti samalla hetkellä

tämä työ on nyt meillä ministeriössä valmistelussa ja pidän tätä hyvin tärkeänä

ravi puolestaan että on tehtävä kaikki se mitä tehtävissä on ja tässä varmasti me opposition puolella jaamme hallituksen huolen

vähän myöhemmin myöskin keskusteluun nousi raamatullinen sitaatti jossa lainattiin jaakobin kirjettä

itse asiassa kun täällä eduskunnassa käytiin keskustelua ihmisoikeuspoliittisessa lähetekeskustelussa niin ulkoministeri stubb totesi hyvin viisaasti että ihmisoikeuspolitiikassa meillä on kolme haastetta

aito vuoropuhelu joka vaatii aloitteellisuutta sitten uskottavuus joka edellyttää rehellisyyttä ja kolmantena kohtana hän totesi että on vastattava omaan huutoon

tätä ulkoministerin peräänkuuluttamaa omaan huutoon vastaamista todellakin toivoisi koska meillä varmasti kaikilla on tiedossa että kunnissa tilanne on erityisen heikko tällä hetkellä ja se vaatii rivakkaa otetta jotta juuri ihmisten ihmisoikeuksien näkökulmasta tietyt kuntapalvelut toimisivat jouhevasti

tokkopa kukaan täällä salissa raaskii sanoa että leikataan vaan sieltä mutta kuitenkin käy niin että kun kunnissa resurssit ovat vähäiset niin ei niitä palveluita sitten vaan ole tarjolla

totta kai se vastuu on kuntatason päättäjillä myöskin mutta siinä vaiheessa kun kunnissa on vaikea taloudellinen tilanne ja virkamiehet sanovat että ei kertakaikkisesti siitä budjetista voida näitä määrärahoja repiä ja mietitään niitä säästökohteita niin valitettavasti aika usein ne säästökohteet haetaan kyllä väärästä osoitteesta

mutta täytyy se varmasti kyllä joka ikisen myöntää että sen lisäksi että ihmiset kantavat itse vastuuta omista lähimmäisistään niin pitkälle kuin pystyvät meillä on sellaisia kuntapalveluita joista kertakaikkisesti ollaan riippuvaisia

jos ei perheessä ole lääkäriä puolisona tai iäkkäillä vanhemmilla ei ole lääkäriä lapsena tai sitten ei ole psykiatria siinä lähipiirissä niin kyllä ne palvelut täytyy sieltä kuntasektorilta hakea jos ei ole varaa ostaa yksityiseltä puolelta ja tänä päivänä suomessa aika monella ei ole varaa ostaa näitä palveluita yksityiseltä sektorilta

tämänkin takia pitäisi katsoa rehellisesti sitä tilannetta tuolla kentällä ja tiedostaa että samaan aikaan kun työttömyysluvut pahenevat ja ennusteiden mukaan tulevat pahenemaan entisestään ensi vuonna kuntapalveluiden tarve tulee myöskin kasvamaan

nyt meidän on sitten tehtävä sellainen valinta että joko me edesautamme sitä että nämä palvelut toimivat niin että ihmisten ihmisoikeudet toteutuvat tai sitten pitää vain kylmästi sanoa että ei ei kertakaikkisesti ole nyt siihen varaa ja ihmisten on varauduttava jollain muulla tavalla hoitamaan sairaat iäkkäät mielenterveysongelmaiset alkoholistit opetusryhmissä sitten ehkä vanhempien pitää mennä sinne koululuokkiin katsomaan että se oma minna tai petteri oppii kun ei siellä sitten enää ole sitä tukihenkilökuntaa

kun meillä työttömyys muutenkin kasvaa tuntuu hullulta että kunnat samaan aikaan irtisanovat jättävät palkkaamatta sijaisia ja tätä kautta leikkaavat myöskin palveluiden toimivuudesta

kun kunnissa on nyt jo vaikea tilanne kun verotulokertymät ovat heikentyneet dramaattisemmin kuin osattiin edes ennakoida niin kun kuntasektorilta myöskin vähennetään työntekijöitä niin kyllähän se vaikuttaa tähän isoon kokonaisuuteen

eli ihmiset eivät saa palveluitaan ja verotulopohja heikentyy ja ihmisillä on sitten toimeentulotukiriippuvuus pidempiaikaista ja kyllä tällä on seurauksensa myöskin perheille

marko junkkari oli sen kirjoittanut ja hän kertoo tämmöisen anekdootin että kun matti vanhanen kävi oecdn pääkonttorissa pariisissa esittelemässä suomen taloutta niin tilaisuudessa vanhasen esikunnan virkamies kysyi oecdn ykkösketjun ekonomisteilta voitaisiinko suomessa budjettikehykset rikkoa elvytyksen takia

nyt tuntuu hullulta että hallitus on hirttäytynyt kiinni hallitusohjelmaansa sellaistenkin toimien osalta joilla esimerkiksi työllistämisvaikutus on kovin heikko

kun viime kesänä kuusi puoluetta kerääntyi säätytalolle laatimaan hallitusohjelmaa suomen hyvinvoinnin parhaaksi oli täysin selvää että yhteiskuntamme vähävaraisille on tarjottava enemmän kuin lämmintä kättä huolimatta siitä että taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvin vaativa

nyt tuolloin tehdyt päätökset konkretisoituvat tässä hallituksen talousarvioesityksessä

arvoisa puhemies

tämän vaalikauden aikana tehdään myös isompi asumistukiuudistus jolloin yhä useammalla ihmisellä on mahdollisuus päästä asumistuen piiriin

arkipäivässä sosiaalityötä tekevät ammattilaiset näkevät usein että yksittäisen perheen tilanne vaatisi käytettävissä olevien työkalujen sijasta jotain muuta

siksi hallitusohjelmassa yhdessä sovittiin että harkinnanvaraista toimeentulotukea kehitetään joustavammaksi niin että yhä suurempi osa työstämme on ennakoivaa lapsen tulevaisuuden turvaamista

lapsen elämän osallisuuden vahvistaminen vaikkapa harrastusmahdollisuuksien kautta on äärimmäisen tärkeä ja eriarvoisuutta vähentävä teko

hyvinvointiyhteiskuntaa mitataan muun muassa sillä miten hyvin saamme pidettyä huolta meidän kaikkein heikoimmista lapset vanhukset ja vammaiset eivät selviä ilman meitä vastuunkantajia

yksikään näistä edellä mainituista kolmesta ongelmasta syrjäytyminen köyhyys tai terveysongelmat ei mahdu vain yhden ministerin harteille eikä edes yhden ministeriön harteille

liian moni ikäihmisten kanssa työskentelevä kokee tänä päivänä että oma työpaikka ei tee tarpeeksi hoidettavien hyvän elämänehtoon eteen

vastaisuudessa näillä ammattilaisilla on mahdollisuus vedota lakiin epäkohtia havaitessaan

tämä tuo turvaa myös omaisille heidän kantaessaan huolta oman elämänsä tärkeimmistä ihmisistä

keskustelu suomalaisten kuntien ja palveluiden tulevaisuudesta hämmentää tällä hetkellä ja pelottaa varsinkin vanhempia kansalaisia

kritiikille ja eriäville näkemyksille on aina sijansa niissä asuu keskustelun siemen mutta pelottelulla ja katteettomilla väitteillä vahingoitetaan kaiken muun lisäksi politiikan uskottavuutta

kun mietitään minkälaisen talouden tämä hallitus peri edeltäjältään olen todella ylpeä siitä tahtotilasta joka hallituksella on yhteiskuntamme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanteen parantamiseksi

tämä raha kohdistetaan erityisesti vanhuk sille sairaille sekä apua tarvitseville lapsille ja nuorille

yksikään ajatus paremmasta suomesta ei ole turha tulee se sieltä oppositiosta tai hallituksesta tai yksittäisen kansalaisen aloitteena tai virkamiehen virkeänä ajatuksena

parempi tulevaisuus tarvitsee meitä jokaista

arvoisa puhemies

he tuovat esiin huolensa siitä että sosiaalityöntekijät jotka käsittelevät näitä hakemuksia kun perhe haluaa itselleen kotiapua ja sitä tarvitsee saattavat joutua puun ja kuoren väliin koska jos kunnalla ei ole resursseja he saattavat joutua tekemään kielteisen päätöksen tilanteessa jossa sen päätöksen pitäisi ehdottomasti olla juuri sillä hetkellä positiivinen

talentia tähdentää myöskin että kun tässä nyt annetaan aluehallintovirastolle nykyistä paremmat mahdollisuudet valvoa lakia niin tämä ei onnistu jos siellä ei ole riittävästi henkilöstöresursseja

muuten tämä laki on aivan erinomainen ja nyt täytyy vain toivoa että nämä henkilöstöresurssit tulevat turvatuksi ja että sosiaalityöntekijät saavat tehdä sen työnsä niin hyvin että tästä ei tule semmoinen lastensuojelun kriisitoimenpide vaan nimenomaan ennalta ehkäisevä

arvoisa rouva puhemies

inkeri kerola puhui tuossa äsken ennalta ehkäisevien palveluiden puolesta ja me kaikki varmasti haluamme tätä ajatusta olla tukemassa

hän kysyi millä tavalla tätä palvelurakenneuudistusta viedään eteenpäin ja taisi joku muukin siihen viitata

voin sanoa että yhteistyö ministeri virkkusen kanssa on hyvin tiivistä ja läheistä ja viimeksi eilen meillä virkamiestasolla käytiin tätä vuoropuhelua valtiovarainministeriön kuntaosaston kautta koska on aivan oikein että kuntauudistusta ei voi tehdä se on loppujen lopuksi aika tyhjä uudistus jos siihen ei nivota yhteen tätä palvelurakenneuudistusta

nimenomaan siitä näkökulmasta kun monet ihmettelevät miten se iso kunta nyt pystyy sitten muka paremmin kantamaan mitkä ovat ne leveät hartiat joista hallitus puhuu niin jos nyt ihan ajatellaan kuvaannollisestikin että jossain kunnassa on yksi ainoa sosiaalityöntekijä niin millä tavalla hän pystyy siinä omalla työpöydällään vaikkapa sairastumisen tai jonkin muun esteen sattuessa kohdalle hoitamaan näiden kuntalaisten asioita ilman että kuntalaisten turva sitten vaarantuu

mutta jo tämän tyyppisestä tässä paras lain uudistuksessa on saatu huomata että niissä kunnissa jotka ovat yhdistäneet voimiaan ja joissa on saatu kollegoita hoitamaan näitä asioita yhdessä palvelutkin ovat parantuneet

mutta todellakin tämä on äärimmäisen tärkeää että samalla kun kuntauudistusta tehdään palvelurakenneuudistus kulkee siinä rinnalla ja pidetään huolta jatkuvasti askel askeleelta siitä että nimenomaan me pystymme paremmin turvaamaan palvelut niin että rahoitus ja tuottaminen ovat siellä samassa paikassa ja mahdollisimman läpinäkyviä

nämä kuntien peruspalvelujen valtionosuudet sisältyvät valtiovarainministeriön pääluokkaan joka sisältää sosiaali ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat sosiaali ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuudet

siellä todellakin on kohdennuksena osallisuuden edistäminen terveysongelmien ehkäiseminen ja vähentäminen sosiaali ja terveydenhuollon rakenteiden ja palvelukokonaisuuksien uudistaminen

tämä liittyy totta kai tähän kuntauudistukseen myöskin millä tavalla me saamme juurrutettua hyviä käytäntöjä ja juurrutettua uusia tapoja toimia siellä kuntakentässä

esimerkiksi kun kysyttiin millä tavalla nyt terveyskeskusten toimintaa voidaan vahvistaa niin nämä kaste rahat ovat yksi sellainen kanava joilla voidaan sitä puolta vahvistaa

tätä määrärahaa on tarkoitettu käytettäväksi myös pitkäaikaisasunnottomien tukipalvelujen järjestämiseen valtion ja kuntien puitesopimuksen mukaisesti

meillä on myöskin työryhmä tulossa sitä työtä varten millä tavalla mahdollisesti vielä voidaan tätä maatalouslomitusjärjestelmää kehittää paremmaksi

sosiaali ja terveysministeriössä istuu tällä hetkellä itsemääräämisoikeustyöryhmä jonka tehtävänä on koota sosiaali ja terveydenhuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta rajoittavat säädökset samaan lakiin

kun tämän työryhmän toimikausi päättyy tämän syksyn lopussa niin hallituksella tavoitteena on että tämä sopimus ratifioidaan mahdollisimman pikaisesti

kun hallituksessa tehdään vaikeita kehysriihipäätöksiä on tärkeää nähdä näiden päätösten seurannaisvaikutukset

hallitusneuvotteluissahan sovittiin viime kesänä muun muassa lisärahasta matalan kynnyksen perheiden ennalta ehkäiseviin palveluihin ja niiden kehittämiseen ja nimenomaan tässä nuo seurannaisvaikutukset olivat keskeisessä osassa

panostamalla oikea aikaiseen apuun säästyy paitsi inhimillistä kärsimystä ja murhetta myös meidän yhteisiä veroeurojamme

työ ja perhe elämän entistä parempi yhteensovittaminen on ollut toiveena monella minuun yhteyttä ottaneella vanhemmalla ja perheellä

tämä nykyinen järjestelmä on ollut tältä osin vaillinainen ja siksi keinoja järjestelmän joustavoittamiseen on tärkeää ottaa huomioon myöskin näiden palveluiden kehittämisessä

hallitusohjelmassahan todetaan myös että lapselle turvattu päivähoitopaikka säilyy vaikka lapsi olisi välillä kotona hoidossa

tällä tarkoitetaan nimenomaan sitä että vanhempien osa aikatyön mahdollisuuksia lisätään mahdollisuudet korottaa osittaista hoitorahaa ja joustavoittaa sen käyttömahdollisuuksia arvioidaan ja osapäiväisen ja osa aikaisen päivähoidon maksu muutetaan määräytymään sitten myöskin tämän tuntiperusteisen näkökulman pohjalta

ylipäänsä perheiden lasten vanhempien mahdollisuutta parempaan perhe elämän ja työn yhteensovittamiseen on toivottu niin laajalta sektorilta että tämä hallitus olisi aika kuuro jos ei tätä toivetta ottaisi huomioon tässä jatkotyössään

sitten haluaisin todeta vielä tähän loppuun että tämä käyty keskustelu on minulle hyvin arvokasta tukea kehysriiheen ja kiitän siitä lämpimästi